kaikkien urakoiden jotka on kilpailutettu tilaajalla ja rakennuttajalla on täysi mahdollisuus tarkistaa joka ainut aliurakoitsija ovatko asiakirjat kunnossa

mutta toivottavasti asiat menevät eteenpäin ja saadaan semmoinen hyvä yhteinen tahtotila että me muuten tämän asian hoidamme kuntoon

tämä on niin iso kysymys kansantaloudenkin näkökulmasta että tämä on pakko hoitaa kuntoon